vielä lyhyesti sen verran että silloin aikanaan kun suomessa oli se pankkikriisi pankit laitettiin kuntoon väkipakolla

kuoren ja purun hintakilpailukyky metsähakkeeseen nähden on korjattava maksamalla niille sama muuttuvan sähköntuotannon tuki kuin metsähakkeelle nämä nimittäin eivät sitä saa

miksi nyt ei voida tehdä näillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla niitä on muitakin kuin viitasaari muun muassa pihtipudas äänekosken oulun kemiönsaaren salon rauman seutukunnat kokeilua toimiiko viron verotusmalli siellä